kun pyysimme vertailemaan eri hallitusten toimenpiteitä kaikkein pienituloisimmille selvisi että siinä on käytännössä näin että pienituloisimpien etuuksissa plus eläkkeensaajien verotuksessa tämä hallitus on tehnyt kolme kertaa enemmän kuin kolme hallitusta yhteensä

ja sitten jos otetaan ne mitkä ovat tulossa etuuskorotuksiin siinä on semmoinen noin kaksi kertaa enemmän kuin kolme hallitusta yhteensä